kehitysyhteistyömäärärahojen vähentäminen on todella huono signaali kansainvälisille yhteisöille suomen halusta kantaa vastuuta globaaleista kehityksen ja turvallisuuden ongelmista

tuo määrärahaleikkaus ei nyt myöskään anna kovin uskottavaa kuvaa meidän globaalipolitiikastamme kun pyrimme ykn turvallisuusneuvostoon jäseneksi

arvoisa puhemies

on aivan selvää että tämä keski afrikan kriisinhallintaoperaatio on erittäin tarpeellinen yksinpä väestön turvallisuuden parantamiseksi ja humanitäärisen avun perillemenon varmistamiseksi mutta minäkin jatkaisin siitä mistä muiden muassa edustaja kääriäinenkin ja monet muut täällä ovat puhuneet

finnfundin pääoman korottamisen leikkaus on mielestäni erittäin lyhytnäköistä kehityspolitiikkaa sillä kuten tiedämme kehitysrahoitusyhtiö auttaa toiminnallaan suomalaisyrityksiä kehitysmaissa ja samalla edistää nimenomaan kehitysmaiden yksityisen sektorin kehittämistä jota kipeästi pitääkin kehittää

kuinka kauan meillä on varaa tuhlata olemassa olevaa resurssia

kannattaako meidän pitää yllä näitä eun taistelujoukkoja jos kynnys niitten käyttämiseen olipa kriisi millainen tahansa on aina vain yhä korkeampi

minä en oikein ymmärrä miksi me pidämme yllä järjestelmiä joita ei sitten käytännön toimissa todellakaan käytetä ja kriisit eivät maailmasta ainakaan ole häviämässä eivät pitkäkestoiset eivätkä lyhytkestoiset eli tämä on kyllä minun mielestäni suurta tuhlausta

ja miksi juuri ammattikorkeakouluverkko on teidän hampaissanne kun tiedätte että läpäisy ammattikorkeakoulutuksesta on hyvä työllistävyys on hyvä ja se on kustannustehokkain koulutusmuoto suomessa kustannustehokkaampi kuin ammatillinen koulutus tai yliopisto

en käsitä tätä

minä arvoisa puhemies kannan huolta niistä lapsista joita on yhä enemmän kerrotaan vuoropäiväkodeista niistä lapsista jotka saavat olla tai joutuvat olemaan siellä vuoropäivähoidossa todella pitkiä päiviä

se johtuu osittain siitä että monille yksinhuoltajille joilla ei ole oikein hyvää koulutusta taustallaan ei tarjota tänä päivänä todellakaan muuta kuin silpputöitä yötöitä iltatöitä pätkätöitä sunnuntaitöitä eli lasten päivät muodostuvat todella pitkiksi

arvoisa puhemies

varsinkin julkisen sektorin ammattikeittiöissä voidaan yhteiskunnallisilla päätöksillä vaikuttaa tarjottavan ruuan alkuperään tuotantotapaan ja laatuun

minun mielestäni tätä asiaa pitäisi ajatella paljon laajemmin ja katsoa ihan oikeasti ketkä ovat voimakkaan vanhemmuuden tuen tarpeessa ja mitä me näille asioille voisimme tehdä

julkisen sektorin ammattikeittiöt esimerkiksi päiväkodit koulut palvelutalot ovat vasta alkutaipaleella luomu ja lähituotteiden käytössä vaikka elintarvikevalinnoilla on suuri merkitys muun muassa kestävyyden edistämisessä

arvoisa puhemies

näitä tavoitteita edistetään tehokkaasti panostamalla laadukkaaseen peruskoulutukseen ammatilliseen koulutukseen yrittäjyyskasvatukseen ruokaturvaan siirtymällä fossiilitaloudesta biotalouteen ja vahvistamalla kehitysmaiden yksityistä sektoria

rauhanvälityksen ihmisoikeuksien demokratian ja oikeusvaltiokehityksen merkitys on aivan olennainen jos me haaveilemme rauhanomaisesta tulevaisuudesta

osallistava taloudellinen kehitys yritystoiminnan kehittymisen kautta syntyvä työllisyys ja toimeentulo pitäisi nostaa pääasialliseksi keinoksi äärimmäisen köyhyyden poistamisessa

arvoisa puhemies

vaihtoehtona on perinteisen kehitysavun lisäksi eun laaja ja kunnianhimoinen yhteistyö esimerkiksi kaupan elinkeinoelämän kehittämisen maatalouden koulutuksen kestävän kehityksen talouskasvun ja niin edelleen saroilla

kehitysmaiden naisten oikeudellisen aseman parantaminen erityisesti maanomistusolojen selkeyttäminen satotasojen nostaminen ja toimivien maatalousmarkkinoiden kehittäminen ovat keinoja entistä parempaan ruokaturvaan

keskustan ryhmä tekee utp linjauksen jossa esitämme että eu laatisi kunnianhimoisen afrikka strategian kehityksen nopeuttamiseksi ja aikaansaamiseksi

erittäin olennaista on kaikissa kunnissa ja myös siis näissä suurissa kunnissa nimenomaan keskittyä paras hankkeen olennaisimpaan asiaan eli palvelurakenteiden uudistamiseen palvelujen tuottamistapojen kehittämiseen

minusta se olisi erinomainen ajatus

voimmeko sitä edistää kysyn ministereiltä

heidän mahdollisuuksistaan kehittää tuotantoa ja omaa osaamistaan riippuu globaalin ruokaturvan tavoitteiden saavuttaminen

ja vielä puhuvat tietysti lappalainen kopra arvoisa puhemies

nyt on kuitenkin monissa kehitysmaissa myös suomen kohdemaissa käymässä niin että samaan aikaan kun monilla kehityksen mittareilla mitattuna tilanne todellakin paranee ja samaan aikaan on käymässä niin sananvapauden demokratiakehityksen oikeusvaltioperiaatteiden hyvän hallinnon sektoreilla mennään taaksepäin

ruoka vesi ja energiakysymykset ovat olennaisia ja meidän on tietenkin korostettava edelleen myös demokraattisen hallinnon tasa arvon ja naisten osallisuuden merkitystä yhteiskuntien kehittämisessä

arvoisa puhemies

toinen asiahan on tietenkin se että köyhyyden vähentäminen joka sinänsä on onnistunut monesti ei vähennä eriarvoisuutta automaattisesti

olisi mielenkiintoista tietää miten juuri naisten rekisteröiminen niillä alueilla joita taliban tänä päivänä hallitsee on onnistunut

haavoittuvimmat ryhmät kuten lapset vammaiset syrjityt etniset ryhmät ja syrjäseuduilla asuvat lapset ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa

haluaisin vielä muistuttaa siitä että afganistanissa on myös saatu aikaan hyvää kehitystä

olen sitä mieltä että on ollut suuri virhe että kansainvälinen yhteisö on tähän saakka satsannut voimavaroja pelkästään keskushallinnon vahvistamiseen ja rakentamiseen varsin huonolla menestyksellä mielestäni

seksuaali ja lisääntymisterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen seksuaalioikeuksien toteutuminen ja kokonaisvaltaisen seksuaalisuuskasvatuksen takaaminen ovat aivan keskeisiä tekijöitä jos me haluamme kestävää kehitystä edistää

suomalaiset ovat muun muassa rakentaneet parhaan sairaalan afganistaniin

siellä on seksuaaliterveyteen lisääntymisterveyteen voitu kiinnittää huomiota ja moniin moniin asioihin joille ei missään tapauksessa talibanin aikana tehty yhtään mitään

tästä on esimerkiksi kolmas sektori yleishyödylliset yhdistykset erittäin huolestunut koska nyt on tarjottava kokoaikaista työtä myös näitten yhdistysten joilla ei ole edellytyksiä tarjota kokoaikaista työtä

on nimittäin niin että tyttöjen ja naisten parantuneet koulutusmahdollisuudet ja seksuaali ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien edistäminen vähentävät syntyvyyttä kaikkialla maailmassa

nyt kannattaa vahvistaa näitä yhteiskuntaa vahvistavia toimia monella tavalla ja minä väitän että poliittinen ratkaisu tulee lähemmäs juuri sitä kautta ja vaalit ovat erittäin tärkeä asia tämän demokratiakehityksen edistämisessä

ilman tätä ei missään tapauksessa keskushallinto voi koskaan saada legitimiteettiä jolla olisi merkitystä elleivät kansalaiset näe siellä arjessaan että hallinto ja laki toimivat

mitä järkeä tässä tilanteessa on heikentää osa aikatyön mahdollisuuksia ja jättää käyttämättä tämä mahdollisuus että yhdistykset säätiöt ja järjestöt voisivat näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä työllistää

nämä tekijät vähentävät aliravitsemusta lisäävät kaikkien lasten osallisuutta koulunkäynnistä ja vahvistavat muita yhteiskuntia vakauttavia rakenteita

toinen asia jota myös järjestöt nimenomaan pitävät todella paljon esillä ja joka on mielestäni hyvin esillä myös meidän mietinnössämme on se että kaikkien lasten tulisi saada oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen

siellä esimerkiksi unifem ja pelastakaa lapset ovat tehneet erinomaista työtä punaisen ristin ja kirkon ulkomaanavun lisäksi nimenomaan naisten ja lasten aseman parantamisessa

arvoisa puhemies

se koskettaa sekä tyttöjä että poikia kaikkia ikäryhmiä ja sosiaaliryhmiä ja tietenkin myös kaikkia kansallisuuksia emmekä me suomessakaan ole mitenkään tässä pulmusia vaan ongelma on myös meillä

hallituspiireissä puhuttiin pitkään ilmavalvontaan osallistumisesta

varsinaiseen islannin ilmavalvontaan osallistuminen kuten me kaikki tiedämme ei olisi sopinut laissa suomen puolustusvoimista määriteltyihin tehtäviin

näitähän ovat suomen sotilaallinen puolustaminen muiden viranomaisten tukeminen ja osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

suomen osallistuminen islannin ilmavalvonnan yhteydessä tapahtuvaan harjoittelutoimintaan selveni hallitukselle vasta kun nato ilmoitti ettei kumppanimaa voi osallistua varsinaiseen ilmavalvontaan

kyllä suomen kehityspolitiikan yhtenä periaatteena pitäisi olla vahvasti kaikkien lasten suojelu väkivallalta

arvoisa puhemies

tuossa debatissa jo käytiin kovasti keskustelua näitten veroparatiisien suitsimisesta ja siinä kehitysmaiden oman vastuunkannon tukemisesta verotuskapasiteetin vahvistamisesta ja niin edelleen

minä olen ennenkin kertonut sen että kaikki mielenterveysjärjestöt haastattelin tässä maassa esimerkiksi ja he kertoivat että resursseja kyllä on mutta ne on sijoitettu vääriin kohteisiin

toivon että näistä puheista jotka kansainvälisillä foorumeillakin ovat nyt voimistuneet päästään käytännön tekoihin ja saadaan kehitysmaat todellakin näitä voi voimme antaa neuvoa ja opastusta tarvittaessa kehitysmaille näissä asioissa ja saadaan asioita paranemaan

minä väitän että tässä meidän palvelujärjestelmässä säästyy paljon rahaa sillä että ihan oikeasti sijoitetaan oikeisiin kohtiin tätä järjestelmää

jos me haluamme ihan oikeasti kansalaisen asiakkaan näkökulman hyviin sosiaali ja terveyspalveluihin meidän kannattaa kuunnella myös kokemusasiantuntijoita

me tiedämme että pitkäänkin suomessa asuneilla ulkomaalaisilla joilla on jopa korkea koulutus on vaikeuksia täältä saada töitä että se ei ole ihan yksinkertainen asia myöskään eikä tapahdu sormia napsauttamalla

nämä ovat järkyttäviä lukuja ja ne kyllä aivan kiistatta osoittavat sen että hyvä hallinto instituutioiden ja erityisesti verohallintojen uudistaminen ja osaamisen vahvistaminen kehitysmaitten tarpeista lähtien ja jonkunlainen kerta kaikkiaan kansainvälinen järjestelmä pääomapakojen hillitsemiseen veronkierron lopettamiseen ja niin edelleen ovat mielestäni myös välttämättömiä ja tätä pitää minusta meidän kaikkien tässä talossa edelleen ryhtyä ajamaan ponnekkaasti

edustaja jokiselta haluaisin minäkin kysyä korjaantuuko teidän mielestänne romanien surkea asema heidän kotimaissaan sillä että me kriminalisoimme suomessa tämän kerjäämisen ja jätämme sitten tämän varsinaisen ongelman tämän ison ongelman eussa jonka jäsenmaa me olemme hoitamatta

kyllä meidän pitää panna paukkuja siihen että me näihin lähtömaihin painostamme heitä ja vaadimme heitä järjestämään asian koska tätä rahaakin on saatavana

kovin tarkkaa tietoa minulla ei kyllä ole siitä kuinka paljon siellä todella on tehty esimerkiksi romanien asunto olojen eteen ei ymmärtääkseni kovinkaan paljon koska nämä maat eivät edes halua välttämättä ottaa vastaan tätä eu rahaa jota heille tarjotaan

kuten lähetekeskustelussa jo totesin tänään käsittelyssä oleva omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen tähtäävä kokonaisuus on merkittävin sosiaalihuollon palvelujen uudistus tällä hallituskaudella

suuruusluokaltaan valtion vuosittainen panostus omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen on mittavampi kuin esimerkiksi edellisellä hallituskaudella koko vanhuspalvelulain toimeenpanoon

useissa kunnissa ja useilla alueilla on laadittu tai ollaan laatimassa iäkkäiden perhehoidon toimintaohjetta

lisäksi osana kärkihankkeen toimenpiteitä ollaan muodostamassa alueellisia omais ja perhehoidon keskuksia jotka vastaisivat esimerkiksi perhehoitajien rekrytoinnista ja valmentamisesta

arvoisa rouva puhemies

nyt käsittelyssä olevan lakimuutoksen mukaan toimeksiantosuhteisten perhehoitajien vähimmäispalkkiota korotetaan ja perhehoitajien oikeutta vapaaseen lisätään kahteen vuorokauteen yhden arkipäivän sijasta

esityksessä perhehoitolakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten että perhekodissa hoidettavien enimmäismäärä voisi laissa säädetyin edellytyksin olla kuusi

päätoimisille perhehoitajille tulee tarjota mahdollisuutta hyvinvointi ja terveystarkastukseen vähintään joka toinen vuosi ja muille perhehoitajille tarvittaessa

mikä vaikutus tällä sopimuksella olisi tarkalleen ottaen suomen talouteen ja työllisyyteen

haluaisin myös kun täällä ovat kovasti monet muutkin kyselleet tätä samaa asiaa korostaa tätä millä tavalla ylipäätään näistä vapaakauppasopimuksista neuvoteltaessa otetaan kestävä kehitys avoimuus työelämän standardit ja ihmisoikeudet huomioon

hoidon painopiste voidaan siirtää kotona asumista tukeviin palveluihin vain jos omais ja perhehoitajista pidetään riittävästi huolta

muun muassa team finland on huomauttanut tästä

mielestäni afganistanin operaatiossa on tehty yksi ratkaiseva virhe ja se on se että pelkästään keskushallintoa kehittämällä on yritetty afganistanin haurasta valtiota järjestää sen instituutioita

mutta mielestäni se ei poista sitä asiaa ettemmekö me voisi kuten edustaja puumalakin täällä sanoi antaa mahdollisuuden joillakin alueilla lähinnä nyt itä suomessa tulee ensimmäisenä mieleen alueellisiin tarpeisiin perustuen valita b kieleksi venäjän toisen kotimaisen sijasta

kun on niin että yhä suurempi osa köyhien ihmisten tuloista menee ruokaan joutuvat lapset ja heistä aivan ensimmäiseksi tytöt pois koulusta töihin tai kerjäämään

arvoisa puhemies